uudella rahalla siihen että vapaapäivät tulevat tiettyä

tiedämme hyvin että ei vain amerikassa vaan kaikkialla näillä finanssimarkkinoilla kulkee ihmisiä joilla on erittäin paljon innovaatioita

monia muitakin kysymyksiä on jotka panevat vakavalle paikalle kun ajatellaan kotimaista elintarviketuotantoa josta tulee pitää todella huolta

huusko sanoo houkuttelevuutta parannettua joka tapauksessa omaishoitajan asemaa kehitettyä niin kyllä tässä nyt aavistuksen sellainenkin värinä on että se onkin otollinen

subprimet ja muut ovat ihmisten keksimiä ja niitten valvonnassa niiden seurannassa ja niihin puuttumisessa tarvitaan erinomaista asiantuntemusta

nykyinen politiikka johtaa siihen että meillä on entistä harvempi määrä tiloja kun pyritään että ne ovat erittäin suuria teollisuustuotantotyyppisiä

kun siihen tuodaan gmot ja muu tehotuotanto mukaan niin ollaan perimmäisten kysymysten äärellä onko suomen kansan omaa elintarvikehuoltoa vastaava tuotanto mahdollista ja turvattu tulevaisuudessa tässä maassa vai ajaudummeko tuontiruuan varaan entistä enemmän

kolmas näkökulma on se että hän ollut joka liittyy osittain noihin valtuuksiin

sun huulemassa siihen suuntaan millään toisekseen peruja on leikkaukset vaarantavat korkeatasoisen kliinisen lääketieteen tutkimuksen

puuttuminen myös sanktioilla väärinkäytöksiin riittävän ajoissa ja niin että sanktiot ovat olemassa väärinkäytösten osalta ajan tasalla jotta voidaan tälläkin tavalla pystyä ennalta estämään sellaiset seikkailut joita sitten kansat joutuvat maksamaan

summa muistaaksenivuositasolla kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa valiokunta on se yksi taakka jota tässä tehtävässä kannan jota voidaan tehdä sen riemupaukun tästä huolissaan ja me on etsittävä niitä tapoja joilla omaishoitajuutta saadaan uudelle

ministeri täällä totesi valkuaisen osalta miten huolestuttava tilanne meillä on omavaraisuuden suhteen sen osalta

meilläkin suomen kansalla nyt on vaara kuten laman aikana tapahtui niin myös myös on vaara että päällä olevan finanssikriisin seurauksia joudutaan maksamaan veronmaksajien tileiltä

osittain kysymys siitä että siirtää kokelaalle niin tässä ollaan tällä vaalikaudella tekemässä ratkaisua missä omaishoidon tuen maksatus siirretään viisitoista kai kauto kahdeksantoista alueelle

eduskunta on vähän ulkona tästä varsinaisesta maatalouspolitiikasta koska se on unionipolitiikkaa ja vain maa ja metsätalousvaliokunta voi sitä tarkemmin käsitellä täällä isossa salissa vain budjetin yhteydessä ja hyvin hyvin harvojen lainsäädäntökysymysten osalta

siihen on aina kytkeydyttävä pankkien ja vakuutusyhtiöiden riittävät toimintoja rajaavat sanktiouhat

no sitten täällä vaadittiin omaisuuden tai tämän lainsäädännön sukupuolivaikutusten arviointia ja lopuksi valiokunta kiinnittää huomiota turvakotipaikkojen suunnitelmalliseen lisäämiseen

ja nekin ovat sellaisia ohuita asioita joihin raamit on lyöty muualla meille näitten tärkeimpien kysymysten osalta

kun sen edustaja varmastikin kertoo sitten täsmällisemmin mitä arvoisa puhemies

tämä on tärkeä näkökulma

tosiaan finanssivalvonnalle kuuluu muutamia sellaisia tehtäviä jotka eivät sille oikeastaan kuuluisi

siinä on jo aika perustavaa laatua oleva sukupuolivaikutusten arviointi koska usein on kysymys puolisosta läheisestä omasta lapsesta omasta vanhemmasta on sillä vaikutusta jos sillä kumpaa sukupuolta se hoidettava

työttömyydelle vakuutukselle ja vastaaville kysymyksille ei vain ole löydetty kotipesää tässä yhteydessä mistään muualta ja ne siirtyvät siis sosiaali ja terveysministeriön alaisuudesta nyt suomen pankin alaisuuteen finanssivalvonnan tehtäväkenttään

kun maataloutta ajetaan suuryksiköihin niin maaseutuväestön mahdollisuudet feeling the elämää elämään jota elinkeinon harjoittamiseen vähenevät ja sitä kautta sieltä myös palvelut heikkenevät

no sitten tämä eriarvoisuus meillä on vahva kunnallinen itsehallinto jo viime vaalikaudella ihmissuhdelaki puolestani jaoston jäseniä hyvästä työstä tällä haastavalla sosiaali ja terveydenhuollon sektorilla

niin kuin ymmärrämme ne eivät sinne kyllä oikein sovellu mutta varmaan tässä lähiaikoina selvitetään minkälaisella tavalla ne voidaan viisaammin ja paremmin järjestää

ja esimerkiksi nykyinen hallitus on ajanut maaseudun palveluita aika ikävällä tavalla yhä vähäisemmiksi ja vähäisemmiksi ja monet ratkaisut aina kaupan aukiolojen vapauttamista myöten johtavat siihen että maaseudun palvelut entisestään heikkenevät

ettei maksujen osaltamme saateta eriarvoiseen asemaan seo sitä kunnallista itsehallintoa että eduskunta kautta hallitus säätää lakeja antaa asetuksia joita sitten kunnat soveltavat parhaan kykynsä ja osaamisensa kiitos

sitten tähän nimityskysymykseen

tämä finanssivalvonnan pääjohtajan pääjohtajako se nimike nyt on no kuitenkin ylimmän johtajan nimitysasia vähän synnytti erimielisyyttä

herra puhemies

sattumoisin tein viikkoa ennen tämän televisio ohjelman ulostuloa kysymyksen eläintensuojelun järjestämisestä ja totean että meillä on lainsäädäntöpuutteita jotka tulee korjata mutta vielä suurempi kysymys on se että eläinsuojeluvalvonta on meillä aika heikoissa kantimissa

näen kyllä että finanssivalvonta on aivan talouspolitiikkaan liittyvää toimintaa talouselämän ja siihen liittyvien vakuutus ja pankkilaitosten valvontaa ja kun se on sitä ja finanssivalvonta on suomen pankin alaisena toimiva pankkivaltuuston alaisena toimiva laitos niin sen pääjohtajan nimitys kyllä sopii erittäin hyvin eduskunnan alaisen pankkivaltuuston tehtäväkenttään

meillä pitäisi olla päätoimiset eläinsuojelutarkastajat jolloin voisi olla varmuus siitä että valvonta myös pelaa

eläinlääkärien ei ensi sijassa pitäisi olla siinä tehtävässä koska he ovat tiloilla muutoin asiakassuhteessa ja siinä tulee jääviysongelmia

tasavallan presidentillä ei ole sellaista asemaa talouselämän talouspolitiikan ja tällaisen valvonnan osalta että olisi tarpeen hänelle tasavallan presidentille tätä nimitysoikeutta antaa

kukapa työnantajaansa tarkastaisi kovin kriittisesti

eläinlääkärit varmasti tekevät hyvää työtä mutta järjestelmä pitäisi luoda niin että meillä valvonta olisi todella tehokasta ja se ennaltaehkäisisi ja myös paljastaisi nämä epäkohdat joita valitettavasti on

muutoinkin on käynnissä siihen suuntaan kehitys että presidentin nimitysoikeutta siirretään parlamentin suuntaan ja tässä on siihen paikka

vaikka yhdyn siihen että ei näistä muutamista tapauksista pidä vetää yleistä johtopäätöstä mutta ei saa olla myöskään tällaisia tapauksia joita nyt on tullut toistamiseen esille

presidentti koivisto joskus sanoi että nimittäjälle ei ole niinkään tärkeää se nimitysoikeuden omaaminen vaan se on usein nimitettävälle tärkeää

mutta tässä se ei kyllä saa olla myöskään nimitettävälle tärkeää vaan katson sitä ihan kokonaisuuden kannalta ja meidän järjestelmämme kannalta

ne ovat osoitus kuitenkin siitä että puutteita on ja valvonnassa ei olla asianmukaisella tasolla

eli esimerkiksi aluehallintovirastoja tai ely alueita vastaavat päätoimiset riippumattomat tarkastajat joiden ei tarvitse olla eläinlääkäreitä

päädyin siihen että kyllä se sopii erittäin hyvin sen mukaan mitä hallitus on esittänyt eli pankkivaltuuston tehtäväkenttään

mielestäni tällainen malli olisi edullinen ja tehokas ja olisi eläinten kohtelun kannalta turvallinen ja voisimme siihen varmasti luottaa

erityisesti tämä haja asutusalueiden jätevesihuollon kysymys tarastin työryhmän työn pohjalta vielä pitemmälle mennen on syytä toteuttaa vaikka sitten bryssel määräisikin meitä järjettömyyksiin niin ei pidä järjettömyyksiin mennä kansallisella tasolla

niin kuin äsken puheenvuoroni alussa totesin niin uudelleen kiittelen tätä esitystä näitä molempiakin esityksiä mitkä tässä ovat tuo vientipuolen kysymys myös

nämä ovat hyviä ja tarpeen enkä ole moittinut sitä erityisemmin että nämä olisivat pahasti myöhässä koska alkuvuonna aina on budjetin ja ne normaalit menettelyt käytössä mutta tämä suhdannelainakysymys niiden yritysten osalta joilta tilaukset ovat loppuneet jotka yritykset sinänsä ovat terveitä toimintakykyisiä mutta ei vain ole töitä tilauksia niin niiden osalta tilanne koko ajan vaikeutuu

olen yrittäjien kanssa keskustellut ja kysynyt miten on suhdannelainojen suhteen

he sanovat että kun he ovat keskustelleet te keskuksen kanssa tai finnveran kanssa tietysti näistä niin ehdot on ilmoitettu sen verran tiukoiksi että yrittäjällä ei ole mahdollisuutta niitä käyttää

en tiedä sitten ennakoivatko ne nyt näitä tulevia vai sitä mitä nyt olisi finnveran mahdollisuuksia osallistua tämän taakan kantamiseen

mutta ministerille kiitos että selvititte tätä asiaa ja pyydän että vielä käytte sitten finnveran kanssa tarkoin läpi sen että kaikki ne toimintakykyiset yritykset jotka ovat vain nyt tämän tilanteen dramaattisuuden tähden vaikeuksissa voisivat saada tätä suhdannelainaa jotta pääsisivät yli tämän synkän virran hukkumatta siihen

tämä on tärkeää koska monilla paikkakunnilla on sellaisista työnantajista kysymys joille ei vastaavaa löydy ja jos ne kaatuvat niin siinä menee yrittäjä yritys ja työpaikat kerralla ja niiden uudelleen nostaminen on yhteiskunnalle tavattoman kallista ja tietysti voi käydä niin että sitä yrittäjää ei sitten enää ole

rönni muistutti vanhoista yhdeksän vuoden takaisista asioista niin vanhankin pätkivä muisti palautui ja todella muistan sen kun tästä nimikkeestä käytiin kädenvääntöä en nyt ihan noin tarkkaan tiennyt että ed

eli ihan ripeää tämä ei ole ollut mutta kuitenkin mennään siihen suuntaan mihin valiokunta silloin halusi mennä ja viedä vankeinhoidon kokonaisuutta

tämän vuoden alustahan tätä keskusviraston organisaatiota uudistettiin ja nyt tämä sitten laajenee koskemaan koko toimintakenttää ja on siinä mielessä ihan hyvä ja yksimielinen mietintö on vielä tässä käsittelyn pohjana

tässä yhteydessä on todella niin kuin ed

rönnikin totesi tärkeää korostaa että nämä niukat resurssit jotka ovat vankilapuolellakin niukat ja valituksia ja tietoja puutteista tulee jatkuvasti voidaan käyttää todella järkevästi ja tehokkaasti

ja täytyy toivoa että tämä hallinnon kokoaminen ja uudistaminen jälleen tältä osin vie kehitystä oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

ministeri lindström sai tuon raskaan perinnön määrässä mutta myös siinä että edellinen hallitus ihalainen ja rinne jostain käsittämättömästä syystä viime syksynä varasi tälle vuodelle vain puolen vuoden tarvetta vastaavat määrärahat työllisyyden hoitoon

siinä on puremista ja tekemistä

ja sitten tarvitaan digitaalisten palvelujen edistämistä tälläkin puolella kuntien mahdollisuuksien lisäämistä tiedonsaannin lisäämistä yksityisten työvoimapalvelujen etsimistä ja niin edelleen

muistaakseni on niin että ratan johtajan nimittää tällä hetkellä tasavallan presidentti ja vakuutusvalvonnan puolella valtioneuvosto

tässä tilanteessa kun nämä yhdistetään niin joudutaan tietysti miettimään tätä nimitysvallan kohdetta taikka sen omaajaa

mutta kyllä minusta tämä finanssivalvonta on aivan selkeästi eduskunnan alaista toimintaa ja eduskunnan alaista on myös suomen pankin toiminta ja kun finanssivalvonta nimenomaan sijoitetaan suomen pankin yhteyteen toki itsenäisenä yksikkönä mutta jonka finanssivalvonnan yläpuolella on myös eduskunnan valitsema pankkivaltuusto niin kyllä se äärettömän johdonmukaista on että sen johtajan nimittää pankkivaltuusto eikä siinä ole presidentti mukana

mitä sitten tulee suomen pankin johtajien nimityksiin jotka nyt eivät tässä asiassa sinänsä kuulu tähän mutta ovat tietysti yhtä aikaa tuolla käsittelyssä ja tulossa pian tänne niin suomen pankin pääjohtaja todellakin kuuluu euroopan keskuspankin neuvostoon suomen pankin edustajana ja sitä kautta siellä edellytetään riippumattomuutta jota voidaan ehkä perustella että presidentti on riippumattomampi kuin suomen pankin pankkivaltuusto joka muodostuu useammasta henkilöstä ja useamman puolueen edustajasta

mutta ei finanssivalvonnalla ole mitään tekemistä euroopan keskuspankin kanssa jonka riippumattomuudesta on tiukat säännökset

tämä nyt korvaa ainakin osittain sen jälkeenjääneisyyden joka alimmassa eläketurvassa on tällä hetkellä

finanssivalvonta on kuitenkin ensisijassa kansallista ja sellaista toimintaa jonka täytyy kiinnostaa vahvasti eduskuntaa ja eduskunnan kautta täytyy myös olla mahdollisuus vaikuttaa finanssivalvonnan johtajan asemaan esimerkiksi hänen erottamiseensa kysymättä sitä tasavallan presidentiltä jos finanssivalvonta epäonnistuu tehtävissään

toivoisin että jatkossa paremmin pidettäisiin tämän ryhmän puolia tässä yhteiskunnassa

nämä ovat todellakin edelleen tämänkin jälkeen hyvin pienituloisia ja kun tuota indeksijärjestelmää ei ole korjattu eikä tässäkään yhteydessä siihen puututa niin toivon että ministeri rehula vanhojen lupaustensa mukaisesti ottaa tämän asian vielä esille ja pyrkii tekemään siihen esityksen korjauksen aikaansaamiseksi

totean että tämä takuueläkejärjestelmä tekee nyt näistä eläkeläisistä valtion eläkeläisiä koska tämä suoraan maksetaan valtion varoista kansaneläkelaitoksen kautta

tämä ei ole ihan perusteltua mutta kun työnantajan kelamaksu poistettiin niin tähän ajauduttiin ja entistä suurempi alijäämä on kansaneläkelaitoksella tulevina vuosina

siksi myös kelan rahoituksesta tulisi kantaa vakavaa huolta

herra puhemies

seurujärven lakialoitteessa työttömyysturvalain muuttamisesta ehdotetaan siis että työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen tämän lain mukaisesti siltä ajalta jona hän osallistuu vapaaehtoispalokunnan toimintaan

tämä ongelma on syntynyt muutamilla paikkakunnilla erittäinkin vahvasti

kun tehdaspalokunnat ovat hoitaneet tätä palotointa ja tehtaat ovat lopettaneet niin silloin on jääty työttömiksi ja korvaukset vapaaehtoispalokuntatoiminnasta vievät palomiehiltä työttömyysturvaetuudet

venäjän tuontiriippuvuudesta on päästävä eroon mahdollisimman pian

sähkönkulutus kasvaa teollisuuden myötä mikäli teollisuudella menee hyvin ja lisäksi muun muassa sähköautot pumput ja niin edelleen

sen jälkeen meidän on laskettava tarkoin ja huolella mikä on erotus kulutuksen eli tarpeen ja tuotannon välillä ja se erotus joudutaan sitten täyttämään ydinvoimalla

on se sitten vapaapalokunta kunnalliset kokouspalkkiot tai muu pieni toimenpide josta sen verran ansiota tulisi niin se ei vielä vaikuttaisi työttömyysturvaetuuteen

mutta jos tarvitaan niin yksi tämän eduskunnan toimesta on mielestäni henkilökohtaisesti katsoen se katto johon päätöksiä voidaan tehdä

aila paloniemen asiantuntemuksesta meidän ei kannata kiistellä mutta hänen esittämänsä varsin yksityiskohtaiset seikkaperäiset epäilyt ja suoranainen aika selkeä kritiikki tätä esitystä ja järjestelmää kohtaan olisi kyllä ansainnut hieman selkeämpiä vastauksia kuin mitä tässä nyt on kuultu

seuraava arviointikohta on seuraavan tai sitä seuraavan eduskunnan käsissä jolloin se myös pystyy näkemään kulutuksen kehityksen sekä esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet ja toteutumisen johon valitettavasti epäilyjä kohdistuu

tämä järjestelmä lähti liikkeelle kun irlanti nosti talletussuojan yksipuolisesti muille paljon mitään kertomatta tuskin kertoi yhtään mitään

ehkä niihin löytyy mietinnöstä ja hallituksen esityksestäkin joitain vastauksia mutta hän ei löytänyt ja mielestäni ne jäivät auki monilta todella vakavilta keskeisiltä kohdilta ja tämä aiheuttaa tietysti ainakin omalla kohdallani isoja kysymyksiä

herra puhemies